emme ole siis omavaraisia

talvi on tulossa ja sähköä tarvitaan lisää

ja kiitos tästä puheenvuorosta

näin ollen verojaoston jäsenenä olen ollut hyväksymässä tätä hallituksen esitystä ja jaoston puheenjohtaja kataja esitteli asian minun mielestäni erittäin hyvin

ja tämä pieni vero näillä sähköautoilla minä uskon että kovin köyhä ihminen ei sähköautoa pysty ostamaan vaan sen tekee todella varakas henkilö

näin ollen esitin kyllä silloin jo jaostonkin käsittelyssä huoleni siitä että sähköautojen verotus on minun mielestäni liian alhainen

haluaisinkin tämän asian nostaa tässä esille niin että jatkossa sitten kun näitä joudutaan varmaankin jatkossakin vielä tarkastelemaan otettaisiin huomioon myöskin tämä oikeudenmukaisuus

ettei tässä verenpaine kovin nousisi sanoisin edustaja tolppaselle sen että pidän tätä keskustan vastalausetta pikkupolitikointina

tässä on paljon laajasti keskusteltu asiasta mutta jos mennään ihan tämän päivän tilanteeseen niin edustaja paateron esille nostama esikotoutus on äärimmäisen tärkeää

mutta arvoisa ministeri te ilmoititte tänään että hallitus on jälleen perääntynyt omista päätöksistään opposition ja huonon harkinnan jälkeen

lapsille järjestetään päivähoitoa ja koulutusta mutta vanhemmat isät ja äidit ovat nyt puoli vuotta olleet tämän pimeän jakson siellä vastaanottokeskuksessa suurin piirtein tekemättä mitään

teidän täytyy se meille kertoa

mutta sitten tuli tällainen tilanne että siellä oli ravintolan pitäjiä jotka ovat vuosia pitäneet ravintoloita eivät voineet valmistaa ruokaa koska ei ollut hygieniapassia

tämän takia ravintolapäivä järjestettiin siellä vastaanottotilan ulkopuolella

olen myöskin perustuslakivaliokunnan jäsen ja kuten edustaja kauma totesi me olemme kuulleet laajasti asiantuntijoita jotka ovat olleet erimielisiä

itse pidän tässä asiassa tärkeänä sitä että lapin kansanedustajat ovat yksimielisiä

lainaan nyt kittilälehden artikkelia syyskuulta tänä vuonna

se kuuluu mulle hän sanoo

hän on porosaamelainen kallon mäntyvaarasta

en minä itseni vaan tyttöni vuoksi

arvoisa rouva puhemies

kun maatalousjaostossa kuulimme asiantuntijoita niin siellä kävi selväksi se että myöhästyminen johtuu pitkälti siitä että tietojärjestelmät eivät ole kunnossa

nyt kun täällä on kaksi maatalousministeriä sekä entinen että nykyinen niin voisitteko te kertoa miten tähän nyt on tultu ettei sitä ajoissa saatu kuntoon

valtiovarainvaliokunnan verojaosto ja valtiovarainvaliokunta harkitsevat sitten minkä kannan eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaan s p ketutuksensa niihin ottaa

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin sanoisin edustaja hongistolle sen että tuossa hallituspuolueiden neuvottelussa kävi selväksi se että jos tätä hallituksen esitystä ei tulla hyväksymään niin tämä turveveron alentaminen myöskin poistuu

tämä on meille pohjanmaan maakunnan kansanedustajille erittäin vaikea tilanne sen takia että meidän alueellamme ei juurikaan ole metsäteollisuutta

meillä on pääsääntöisesti siellä runsaasti lämpölaitoksia jotka käyttävät puuta ja kaskisten metsä botnian tehtaan lakkauttamisen jälkeen m realilla on vielä pieni tehdas kaskisissa mutta muutoin meidän etelä pohjanmaan alueella metsäteollisuus on kaikonnut ja siinä mielessä tämä on vielä hieman hankala asia

arvoisa rouva puhemies

tämä erinomainen kansalaisaloite osoittaa sen että kansalaisaloitteita tarvitaan ja traditio on hyvä sillä on paikkansa yhteiskunnassa

lausumaan tiukemman lausuman mutta se meidän ryhmässämme torjuttiin minkä johdosta sitten katsoin että pidän itselläni vapaat kädet tämän käsittelyyn ja perjantain äänestykseen

on ollut myöskin hienoa kuulla nämä keskustelut ja puheet täällä kuinka yksituumaisesti eduskunta on tämän kansalaisaloitteen takana

ja kun vielä lehdistön kautta on voinut lukea sen että myöskin eduskuntaryhmien puheenjohtajat suhtautuvat tähän positiivisesti niin silloin tällä on hyvät mahdollisuudet mennä läpi

eduskunta edellyttää että valtioneuvosto seuraa esityksestä aiheutuvan hallinnollisen taakan ja siihen liittyvien kustannusten kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin

sain ryhmän puheenjohtajalta hyväksynnän sellaiseen lausumaan jossa eduskunta edellyttää ettei tästä muutoksesta synny mitään kustannuksia näille yhtiöille ja energiapuun tuottajille mutta sitä sitten valiokuntaryhmässä en saanut menemään läpi

olen myöskin edustaja tolvasen kanssa siitä samaa mieltä että raha ei voi tässä ratkaista vaan kyllä sen rikollisen joka tarvitsee tuomion pitää sitten saada se tuomio eikä sitä voi millään budjettitasapainottamisella estää

tämä kulmalan esille tuoma kemiallinen kastraatio

hän totesi että tämähän on erittäin luova ratkaisuehdotus ja sanoi että olisipa tämän tiennyt ennemmin niin että olisi voinut sitä selvittää mutta hän lupasi että asiaan vielä palataan ja hän virkamiestensä kautta sen selvittää

tällöinhän poistuisi tämä byrokratia kokonaan

eli siinä mielessä nyt kun ministeri rehn lähti pois olisin toivonut että hallitus nyt vielä kuitenkin katsoisi että jos ei kerran budjetin kautta tule lisärahaa niin sitten sieltä työvoima ja elinkeinoministeriön luokista löydettäisiin lisärahoja että voitaisiin saada lisää näitä palkkatukirahoja ja starttirahoja koska se on tosiaan henkilökohtainen tragedia kun ihminen joutuu olemaan työttömyydessä vaikka hänellä olisi jo työpaikka

haluan samalla kun olen viimeinen puheenvuoron pitäjä toivottaa puhemiehistölle hyvää juhannusta ja myöskin pääsihteerille ja muille virkamiehille

arvoisa rouva puhemies

kahden johtavan kauppaketjun omat tuotemerkit joita nyt tässä en mainitse ilmoittavat että he käyttävät kotimaisia raaka aineita

mtkn mukaan nämä kaksi ketjua ja nämä omat tuotemerkit kilpailuttavat raaka aineet viimeiseen tuntiin asti kuka myi halvimmalla

tämä on se kysymys ministeri tiilikainen miten tähän puututaan että voitaisiin saada oikeudenmukainen osa näille alkutuottajille ettei mennä tähän keskittämiseen

erityisesti minua on harmittanut se asia kun on väitetty virheellisesti että kyseessä on ihmisoikeuskysymys kun se minulle on omantunnonkysymys

arvoisa puhemies

kommenttina oli

osa poliiseille välitetyistä hälytystehtävistä jää hoitamatta sen vuoksi että partioita ei enää riitä kaikille

oletteko tietoinen näitten erinomaisten kenttäpoliisien tunnoista tänä päivänä kun he ovat motivoituneet tekemään tehtäväänsä

nyt tämä esitys ei huomioi alueellisia eroja ja sen takia tämä ei ole mielestäni hyvä

ja kun tämä hallituksen esitys on nyt tullut julki niin tämän voimalaitoksen johtajat kertoivat että tilanne muuttuu kestämättömäksi sen takia että siellä on suunniteltu käytettävän sekä turvetta että myös biohaketta

kun tämän hakkeen saaminen nyt vaikeutuu tulee kysymykseen tilalle vain kivihiili

onko siis järkevää että me kotimaisen polttoaineen tilalle edelleenkin suosimme kivihiiltä

mitä siellä on myöskin tehty olettaen että valtio ei ryhdy tällaisiin toimenpiteisiin on että sinne valmistuu ensi kuussa käyttöpaikkamurskain joka parantaa toimintaketjujen logistiikkaa ja kannattavuutta

eli käytännössä tällaisen loistavan suomalaisen innovaation maailman mittakaavassa suuren laitoksen toiminta mahdollisesti vaikeutuu jos näitä päätöksiä tullaan tekemään niin kuin hallitus esittää

voi kysyä onko tämä järkevää toimintaa

kävin siellä tutustumassa tilanteeseen

ne ovat lahopuuta ne ovat tyvivammaisia ne eivät ole runkosuoria ynnä muuta eli niitä ei tultaisi kuitenkaan käyttämään sitten tähän sellun valmistukseen vaan ne jäisivät käyttämättä kokonaan

siellä yrittäjät ovat investoineet miljoonia euroja näihin hakettimiin ynnä muihin laitoksiin ja tässä tapauksessa he jäisivät työttömiksi

se ei ole mahdollista koska meillä ei ole tätä metsäteollisuutta joka kaataisi tätä runkopuuta vaan ne tulevat pääosin aina olemaan energiantuotannon käyttöön koska meiltä puuttuu tosiaan niin kuin totesin sellu ja paperiteollisuus kokonaan

toivoisin nyt kuitenkin että eduskunta tässä voisi käyttää harkintavaltaa ja hallituskin vielä miettisi uudelleen onko järkevää tätä esitystä viedä eteenpäin

hieman hämmästyttää edustaja jokisen puheenvuoro sikäli että meidän joukkoliikenne on koostunut eri muodoista on bussiliikennettä on rautatieliikennettä on vesiliikennettä lentoliikennettä ja nyt hallitus aikoo lopettaa junayhteydet keskisestä suomesta kokonaan

yksi vaihtoehto poistuu

eihän siellä ole sitten muuta

me tiedämme että suomen talous on tällä hetkellä moniongelmainen vienti junnaa paikallaan mutta aikaisemmin teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi pidimme teollisuuden käyttämän energian hinnan kilpailukykyisenä

edustaja ihalaisen esiin nostama tavaraliikenteen huoli siitä että nämä radat jäävät henkilöliikenteeltä käyttämättä on ihan aiheellinen

kun teollisuuden kuljetuskustannukset ovat korkeita kun tuotteet viedään meritse voisitteko kertoa ministeri vapaavuori mikä tällä hetkellä on energian hinnan tilanne teollisuuden osalta

kolme vuotta menee jos radalla ei ole liikennettä ja kunnossapito loppuu

täytyy sanoa että edustaja kärnän historian tuntemus on kovin lyhyttä mutta kiitän ministeri tiilikaista erittäin asiallisesta ja hyvästä keskustelusta

toinen on tietysti tämä kotimaisen ruoan käyttöasteen nostaminen julkisissa palveluissa ja se että vaaditaan suomen elintarvike ja eläinsuojelulainsäädäntöjen hyväksymistä

voin kertoa tässä näin positiivisena asiana lopuksi että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus teki päätöksen että näin pitää toimia jatkossa

arvoisa herra puhemies

edustaja hakkarainen ehti täältä lähteä mutta hänen näkemyksensä mielestäni on kovin suppea kun hän oli sitä mieltä että kehitysapurahat voisi periaatteessa kokonaan lopettaa että ei niillä ole mitään vaikutusta

jos hän tutustuisi kirkon ulkomaanavun fidan naisten pankin ja monen muun järjestön saamiin saavutuksiin niin niillä on ollut erittäin mittava hyvä ura työllistäen kehitysmaiden naisia ja työttömiä

kuten valiokunnan varapuheenjohtaja hongisto myös totesi niin tämä tuki nyt kohdennetaan kannattamattoman taimikon ja nuoren metsän hoitoon ja se on ihan hyvä kohdennus

tähän lopuksi kohtaan voisi todeta sen että tässä kohdassa me kävimme laajan ja pitkän keskustelun yleensäkin tästä kestävän metsätalouden kehittämislaista

ei tämä tapa toimi millä lailla ajattelee esimerkiksi edustaja hakkarainen että kun rahat lopetetaan kokonaan ja huolehditaan omista niin tällä lailla me sitten tästä vastuusta selvitään

on ilman muuta selvää että meidän pitää kantaa kansainvälinen vastuumme ja siinä mielessä nämä kehitysapurahat ovat tärkeitä

me pyysimme kirjallisia lausuntoja työvoima ja elinkeinokeskuksilta eri puolilta suomea ja kaikista tuli viesti että työllistämisrahat ovat loppuneet

vielä kun katsoo tätä asiaa niin kun asiantuntijakuulemisessa kysyin tätä asiaa että pitäisikö tämän kauden jälkeen vielä tätä tukea jatkaa niin kyllä siellä laajasti asiantuntijat sanoivat että nyt kannattaisi miettiä tämän jakson jälkeen miten tämä tuki kohdennettaisiin

edustaja hoskoselle toteaisin että ihan hyvä ja kannatettava puheenvuoro mutta tässä on pohjois karjalan te toimiston vastaus asiantuntijalausuntopyyntöön

moni esitti että näitä rahoja kohdennettaisiin näihin yhteishankkeisiin esimerkiksi metsäautoteihin jolloin me pystyisimme luomaan kunnon verkoston jolla voitaisiin tätä kasvavaa biotaloutta tukea

emme kannata vastalausetta ja olemme hallituksen esityksen kannalla

eli tämä opposition huoli työllisyysmäärärahoista ja esitys hallitukselle siitä että mahdollisimman nopeasti alkusyksystä saataisiin lisätalousarvio ei ole mielestäni ristiriidassa teidän käyttämänne puheenvuoron kanssa

halusimme että tätä asiaa olisi selvitetty mutta saimme tiedon että ministeri tiilikainen kyllä asiaa selvittää parasta aikaa

sen takia oppositio vetoaa nyt hallitukseen että ensimmäinen lisätalousarvio tulisi heti syyskuun alkupuolella

maatalousjaoston jäsenet ovat tehneet hyvää työtä lämmin kiitos siitä jokaiselle

arvoisa puhemies

sääolot ovat lisänneet menetyksiä ja tuoneet lisäkustannuksia

tilojen on myös aikaisempaa vaikeampi saada rahoitusta

maatilojen kannattavuutta on välttämätöntä parantaa ja vain siten voidaan turvata kotimaisen elintarviketeollisuuden raaka ainetarpeet sekä lähi ja luomuruokatuotanto

valiokunta katsoo että tarjottavat neuvontapalvelut turvaavat osaltaan maatalouden toimintaedellytyksiä ja tuella on parhaimmillaan moninkertainen vipuvaikutus

suomen puhtailla elintarvikkeilla sekä vitamiinipitoisilla luonnontuotteilla voi parhaimmillaan olla merkittävät vientimahdollisuudet

arvoisa puhemies

tutkimuslaitosten fuusio tehtiin tehostamaan toimintaa mutta sen synnyttämät synergiaedut toteutuvat viiveellä

lukessa on tehty jo paljon toimintojen supistamista ja talousarvioesitys tarkoittaa että niukalla linjalla täytyy jatkaa

valiokunta on huolissaan luken kyvystä selvitä tehtävistään sillä lukella on keskeinen vastuu siitä miten biotalouteen kohdistuvat odotukset lunastetaan

arvoisa puhemies

useissa puheenvuoroissa on kannettu huolta kaakkois suomen yrittäjistä siinä suhteessa mikä vaikutus näillä pakotteilla on matkailuun ja alueen kehitykseen logistiikkaan

instituutin rooli on kasvanut niin ikään metsiin kohdistuvan kiinnostuksen lisääntymisen vuoksi mutta myös biotalouden ilmaston ja maaseudun kehittämisen osalta

talousvaliokunta kävi vierailulla elokuussa alueella ja saimme hyvin informatiivisen selvityksen asiasta

täällä on käytetty puheenvuoroja myöskin sen puolesta kuten myöskin ministerit ovat todenneet että maataloudelle ja alkutuotannolle annetaan tukea nyt tässä vaikeassa kriisitilanteessa

arvoisa puhemies

kysyisinkin työministeri ihalaiselta